harmaa talous on kasvava ongelma suomessa ja myös kansainvälisesti

silloin kun on liian ankaria seuraamuksia viljelijöille se voi aiheuttaa jopa pelkoa siirtyä tähän tuotantomuotoon

tämän suuruusluokan leikkaukset vaikuttavat suomen sotilaalliseen puolustuskykyyn

mikä epäilyttävintä hallituksen laskelmista puuttuvat täysin ne tappiot joita ylivelkaantuneiden euromaiden tukemisesta aiheutuu suomelle lähitulevaisuudessa

ja se on tärkeintä että ostovoimaa pitäisi saada lisää

sen takia o o o o

perusopetuksen on jatkossakin oltava lähipalvelu

nyt sitten kun kunnille tulee uusi tällainen lisävelvoite niin kysyisin ministeriltä kuinka paljon valtio on varaamassa lisäresursseja kunnille jotta ne pystyvät selviytymään tästä uudesta velvoitteestaan

emme kannata varuskuntien lakkauttamisia varusmiesten tai puolustusvoimien henkilökunnan aseman heikentämistä tai varusmiespalveluksen lyhentämistä neljään kuukauteen

olemme siihen panostaneet hyvin paljon eduskuntatyössä ja tulemme jatkossakin tekemään kaikkemme jotta pääsemme siihen ongelmaan käsiksi

kunnallisvaaleista voin todeta sen verran että suurin osa kunnallisvaalikampanjoista on suuruudeltaan nolla euroa tai sitten muutama kymmenen euroa tai joskus jopa sata euroa tai parisataa euroa

tämä kysymys on loppuunkäsitelty sytytä seurava kysymykseen edus ta arvoisa herra puhemies

sitten sitä kautta se myös tarkoittaa sitä että meillä ei ole riittävästi näitä luomutuotteita saatavilla siis jos ehkäistään tuotantoa sillä että viljelijät eivät uskalla lähteä näin monimutkaiseen ja riskialttiiseen toimintaan mukaan

perussuomalaiset ovat tyytyväisiä lupaukseen jonka mukaan hallitus vie eteenpäin eduskunnan tarkastusvaliokunnan tuoreita toimenpide esityksiä harmaan talouden torjunnasta

yritetään sumuttaa veronmaksajia ja häivyttää ongelmat tulevaisuuteen

tämän seurauksena keskeisiä toimipisteitä joudutaan lakkauttamaan ja henkilökuntaa lomauttamaan ja irtisanomaan

onhan ollut pitkän aikaa puhetta siitä että valtio ei sysää lisätehtäviä kunnille vaan osallistuu niiden kustannuksiin jos uusia tehtäviä tulee

kun on elänyt yli varojensa ja kaunistellut tilastoja on vain oikeus ja kohtuus että joutuu maksamaan siitä korkojen kanssa

on hyvin ikävä huomata että talouden heikkenevistä näkymistä huolimatta ja vastoin erityisesti sdpn ja ministeri urpilaisen lupauksia hallitus jatkaa tasaverokehityksen toteuttamista mikä tuntuu raskaimmin juuri pieni ja keskituloisten suomalaisten kukkarossa

erityisesti eun vapaa työvoiman liikkuvuus on syössyt useita aloja kuten rakennusalan ja ravintola alan harmaan talouden kierteeseen ulkomaisen halvan työvoiman vuoksi

erityisesti lahden tullin rikostorjunta on tuottanut erinomaisia tuloksia ja siellä on pystytty hyvin vastaamaan järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden asettamiin haasteisiin

sitten jos lähdetään valittamaan päätöksistä tai epäasiallisesta kohtelusta valitustie on usein hyvin pitkä ja kallis ja lopputulos on aina epävarma ja sillekään tielle kukaan ei varmasti halua lähteä

arvoisa puhemies

eussa kuitenkin räätälöidään parhaillaan kreikalle pelastuspakettia

nyt kun julkisia palveluita yksityistetään useissa kunnissa ei enää tehdä palveluja omana työnä vaan yksityistetään ja ostetaan ostopalvelusopimuksilla sellaisia tehtäviä joita aikaisemmin perinteisesti kunnat ovat tuottaneet itse omalla henkilökunnalla niin se on jo aiheuttanut sellaisia ongelmia että yksityiset yritykset jotka näitä palveluja ovat myyneet halvalla hinnalla kunnille ovat ketjuttaneet näitä omia urakoitaan ja sitten siinä on ollut harmaan talouden yrittäjiä jotka ovat päässeet esimerkiksi siivoamaan kunnallisia kouluja ja päiväkoteja ja sitten ovat jättäneet maksamatta kaikki nämä yhteiskunnalle kuuluvat maksut

määrärahojen leikkaaminen on palvelus harmaalle taloudelle ja järjestäytyneelle rikollisuudelle jonka toiminta helpottuu valvonnan vähentyessä

lisäksi kuntien valtionosuuksien tuntuva leikkaus tulee tarkoittamaan sekä peruspalveluista tinkimistä että merkittäviä kunnallisverojen korotuspaineita kuten kuntaliitto on hiljattain varoittanut

kysynkin arvoisalta ministeriltä

toivoisin että lainsäädäntöä saataisiin selkeämmäksi jotta näille yrittäjille ei tule kohtuuttomia tilanteita eteen jotta he uskaltavat jatkossakin ryhtyä harjoittamaan luomutuotantoa ja sillä tavalla edistämään sitä että meillä suomessa olisi tarjolla puhdasta kotimaista ruokaa mahdollisimman paljon

jo nyt maksamme eulle enemmän kuin liikaa

eikö olisi oikeudenmukaista että nämäkin varat käytettäisiin suomalaisten vanhusten köyhien lapsiperheiden sotiemme veteraanien ja kotirintamanaisten sekä työttömien aseman kohentamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yhteiskuntamme rakenteiden säilyttäminen näissä vaikeissa oloissa edellyttää verojen nostamista mutta hallitus on toteuttamassa korotukset väärällä tavalla

tämän johdosta lastensuojelun kustannukset ovat räjähtäneet ja aiheuttaneet huomattavasti enemmän kustannuksia kunnille kuin kotipalvelujen järjestäminen asianmukaisesti olisi aiheuttanut

täytyy todella sanoa että luottamus on paljolti mennyt tämän talvivaaran tapauksen johdosta

ilmeisesti myös hallituksen sisällä on asiasta erilaisia näkemyksiä

on hienoa todella että nämä raamisopimukset ovat syntyneet mutta se tarkoittaa sitä että niillä joilla jo entuudestaan menee hyvin eli jotka ovat työssä joilla on vakituiset säännölliset tulot ostokyky säilyy

olen halunnut sitä korostaa että pitää ottaa huomioon se että ilmiotusvelvollisuus kohdistetaan juuri niihin tahoihin joilla on jotakin ilmoitettavaa eikä niihin suuriin massoihin joilla on vain nolla euroa ilmoitettavaa

ainakin näin voisi päätellä kun vertaa ministeri holmlundin ja asianomaisen vastuuministeri kiviniemen vastauksia kansanedustaja rajamäen alkuvuodesta tekemiin aihetta käsitteleviin kirjallisiin kysymyksiin

jo vuosia on ollut puhetta näiden johtajien jättieläkkeiden leikkaamisesta mutta mitään ei kuitenkaan käytännössä näytä tapahtuneen

polttonesteverotuksen nostaminen vahingoittaa paitsi kuljetusalaa myös hyvin laajaa joukkoa tavallisia palkansaajia ja erityisesti reuna alueilla asuvia kansalaisia

on täysin käsittämätöntä se että viranomaisilla on ollut kova resurssipula siinä vaiheessa kun tämä toiminta on käynnistetty ja että ne ovat siellä voineet saada lupia vaikka niillä ei ole ollut siellä kunnollisia altaita

arvoisa puhemies

harrastukset ovat kiistatta tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja kehitykselle

nyt on ollut ristiriitaista tietoa siitä mikä on tämän lain kustannus

perussuomalaiset pitävät suunnitteilla olevaa vanhuspalvelulakia oikean suuntaisena edistysaskeleena mutta korostamme että jotta kunnat selviäisivät lain tuomista velvoitteista on niille turvattava riittävät resurssit

juridisesti valtio omistaja voisi leikata ylisuuria sopimusetuja niissä yhtiöissä joissa valtiolla on määräämisvalta

kun tätä sote sekoilua on seurannut täällä eduskunnassa niin ymmärrän sen suuren huolen joka kantautuu monista suomen sairaanhoitopiireistä jotka ovat hoitaneet tehtävänsä tähän saakka kiitettävästi

kiviniemen mukaan ratkaisu palomiesten eläkeikäkysymykseen pyritään samaan kevään aikana kun taas holmlund viittaa vastauksessaan toimintakykyhankkeeseen joka jatkuu vuoden loppuun

teini iässä hyvä ja mielekäs harrastus voi suojata nuorta ongelmilta joita vapaa ajalla tapahtuvasta päämäärättömästä ajelehtimisesta helposti seuraa

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan nämä jätevesialtaat ovat olleet hätäisesti kyhättyjä tilapäisiä vesialtaita ja koko kaivosalue on niitä täynnä

kysynkin arvoisalta pääministeriltä

se on erittäin vakava ongelma

kysyisin arvoisalta ministeriltä

kaikkien pienituloisten kansalaisten ovat he sitten työttömiä eläkeläisiä opiskelijoita yksin eläviä asema täytyy turvata jokaisessa tilanteessa

koska ja millä keinoin tällaisiin kohtuuttoman suuriin valtionyhtiöiden johtajien eläkkeisiin aiotaan oikeasti puuttua

se pitää myös jokaisen kuntapäättäjän tiedostaa mitä siitä seuraa jos kuntapalveluja pyritään tuottamaan mahdollisimman halvalla että onko se sitten lopulta halpaa jos jää työnantajamaksut hoitamatta ja kaikki verot ja muut

on tärkeää että ikäihmisille tarjottaisiin oman kodin ja laitoshoidon ohella mahdollisuuksia asumiseen kodinomaisissa pienissä yksiköissä joissa olisi tarpeen mukaan tarjolla sekä yksityisyyttä että huolenpitoa

kaikki suomalaiset kaikki potilaat jotka ovat menneet sairaanhoitopiireihin ja saaneet erikoissairaanhoidon palveluita ovat saaneet hyvän hoidon ja ei katsota heidän lompakkonsa paksuuteen saavatko hoitoa vai eivätkö

jokaisella lapsella tulisikin olla ainakin yksi mieluisa jatkuva harrastus elämässään

missä vaiheessa palomiesten eläkeikäkysymyksen käsittely on ja onko siihen odotettavissa ratkaisua ennen kesän istuntotaukoa kuten ministeri kiviniemen vastauksessa on esitetty

olen oikein tyytyväinen kun tässä keskustelun aikana edustaja zyskowicz hieman hellensi kokoomuksen tiukkaa verotuslinjaa kun hän totesi että myös suurituloisimpien tuloverotuksen kiristyksiin on varauduttava

arvoisa puhemies

hallitus on valmis rahoittamaan holtittomien pankkien ja sijoittajien tappioita mutta oman kansamme huono osaisimmat eivät sitä kiinnosta

koska harrastukset ovat usein kalliita ei kaikilla perheillä ole varaa niitä vuodesta toiseen kustantaa

tämän päivän uutisissa kerrottiin rajavartiolaitoksen poliisin ja tullin laitonta maahantuloa vastaan suuntaamasta tehoiskusta joka kohdistui kouvolalaiseen liikekeskukseen china centeriin sekä valkealassa sijaitsevaan kiinalaistenliikekeskuksen taina sentteri kiinalaisen di kiinalaisten pyörittämään hyvinvointikeskukseen

silloin viranomaisilla olisi pitänyt olla riittävästi resursseja kun tämä toiminta käynnistettiin jotta olisivat voineet valvoa riittävästi

sitä mikä erinomaisesti on toiminut suomessa ei saa rikkoa

edustaja heinosen populistiseen puheenvuoroon tuskin kannattaa edes vastata

kuten käsiteltävänä olevassa lakialoitteessa todetaan tavoitetaan kerhojen kautta etenkin niitä nuoria ja lapsia joilla ei ole muuten mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti

perussuomalaisten mielestä arvokasta työtä tekevien omaishoitajiemme toimeentulo ja jaksaminen on pystyttävä turvaamaan nykyistä paremmin

nyt jälkeenpäin tämä on paljon kalliimpi ja hankalampi tilanne niin että siinä mielessä on valitettavaa että näin on tapahtunut

perussuomalaiset esitti omassa varjobudjetissaan tässä syksyllä että perustettaisiin kokonaan uusi tuloveroluokka niin sanottu wahlroos vero jota perittäisiin kaikista suurituloisimmilta joten toivon nyt että tämä veroasia menee eteenpäin

vahvat hartiat on hyvä mainosilmaisu mutta se ei voi tarkoittaa sitä että rikotaan toimintoja jotka ovat vuosikymmeniä toimineet suomessa kiitettävällä tavalla

omaishoidon tuki tulisi oikeudenmukaisuuden nimissä pikimmiten siirtää kelan vastuulle jotta ihmisillä eri puolilla suomea olisi yhtäläiset mahdollisuudet huolehtia läheisistään

vain riittävän tuntuvilla sanktioilla me pystymme vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi siihen että kenenkään ei kannata ryhtyä harmaan talouden yrittäjäksi

kerhotoiminnan ylläpitäminen onkin konkreettinen tapa edesauttaa hyvinvoinnin nykyistä tasaisempaa jakautumista yhteiskunnassamme ja ehkäistä luokkaerojen kasvua

eli oli niin hyvin piilotettu nämä tietyt rivit sinne papereihin että sen takia esitys jäi tekemättä mutta varmasti sellaisia on vielä tulossa

pyytäisin hallituksen ministereitä kuuntelemaan suomalaisia huippuasiantuntijoita juristeja joilla on näkemyksiä myös näiden hallituksen esitysten perustuslaillisista tulkinnoista

tulijat ovat maksaneet maahan pääsemisestä suuria summia

hallitus lupaa kehittää sotaveteraaneille kohdennettuja etuuksia ja palveluja

mutta mitä tulee näihin ministeripalkkioihin niin onhan se kaunis ele mutta sillä ei todella saada valtion taloutta tasapainoon ja oikaistua millään tavalla

toivottavasti edellä mainitusta kehittämisestä päästään pikaisesti käytännön toimenpiteisiin mikäli tarkoitus on että veteraanit ehtivät eduistaan nauttia

niin sanottu taitettu indeksi eriarvoistaa kansalaisia räikeällä tavalla

arvoisa herra puhemies

mutta jos tämä hyvä esimerkki leviää kauttaaltaan yhteiskuntaan ja semmoinen yhteisvastuu solidaarisuus saataisiin leviämään laajalle niin sillä olisi todellisia vaikutuksia

tilanteen hallitsemiseksi tarvitaan viranomaisten tehokasta ja toimivaa yhteistyötä

arvoisa puhemies

toivon että hän nyt yhdessä kokoomuslaisen opetusministerin kanssa huolehtii siitä että kerhotoiminnan järjestämiseen myös ohjataan riittävästi valtionosuuksia

tämän sponsoroidun sairaanhoitajan työnä on käydä läpi terveyskeskuksen potilastietoja ottaa yhteyttä potilaisiin jotka kuuluvat diabeteksen riskiryhmiin ja tarjota potilaille aikoja terveyskeskuksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle

nyt kun hallitus on näitä heikennyksiä kotitalousvähennykseen esittänyt niin se tarkoittaa sitä että monet näistä yrittäjistä joutuvat luopumaan yritystoiminnasta kun heidän palveluilleen ei välttämättä ole riittävästi kysyntää

onko sellainen tulevaisuudessa mahdollista kun tuottavuusohjelman mukaisesti resursseja karsitaan kovalla kädellä

me perussuomalaiset ihmettelemme millä oikeudella hallitus on sitomassa suomalaiset veronmaksajat maksamaan kreikkalaisten tuhlailut kun omassakaan taloustilanteessamme ei ole kehumista

äsken otettiin nämä yritysjohtajat ja heidän vastuunsa esille

jos lapsiperheiden ongelmien ennaltaehkäisyyn ei viimeistään nyt olla aidosti valmiita panostamaan lankeaa veronmaksajille tulevaisuudessa suuri lasku maksettavaksi

se on hyvä näkökulma kun mietitään monia lukuisia kymmeniätuhansia poliittisin perustein valittuja valtion ja kuntien virkamiehiä jotka saavat huikeita palkkoja tehtävistään

kysyn arvoisalta ministeri risikolta

arvoisa puhemies

mitä mieltä te olette tällaisesta järjestelystä toteutuuko tässä riippumaton terveydenhoito ja mitä aiotte tehdä asialle

käsiteltävänä olevassa lakialoitteessa mainitaan kerhotoiminnan tavoitteista kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen sekä mahdollisuuden antaminen yhteisöllisyyteen kasvamiseen

ennen kuin suomalaisten veronmaksajien rahoja aletaan syytää huonosti asiansa hoitaneiden maiden talouden pelastamiseksi tulisi omille kansalaisillemme taata ihmisarvoinen elämä

nuorten koulupudokkaiden määrä on ollut viime vuosina hälyttävässä kasvussa

tässä yhteydessä haluan huomauttaa että yksi helppo ja halpa keino tukea kodin ja koulun yhteistyötä sekä parantaa yhteisöllisyyttä olisi luokkien säilyttäminen mahdollisimman yhtenäisinä koko peruskoulun ja mahdollisesti myös lukion ajan

veronmaksajain keskusliitolla on ihan selkeitä laskelmia siitä kuinka paljon tämä muutos kotitalousvähennyksessä tulee lisäämään harmaata taloutta niin että on kyllä arvioitu niin hyvin kuin voidaan

uskon että ministeri huovinen on tosissaan kun hän tämän hallituksen esityksen on tänne eduskuntaan tuonut käsiteltäväksi

hallituksen esitys maksupalvelulaiksi vaikuttaa finanssivalvonnan kuluttajaviraston kuluttajariitalautakunnan sekä markkinaoikeuden toimintoihin

kun oppilaiden vanhemmat vuosien saatossa oppivat tuntemaan lastensa luokkatoverit ja näiden vanhemmat on yhteisistä pelisäännöistä sopiminen helppoa ja mahdollisiin ongelmiin pystytään puuttumaan tehokkaasti

hallitus ei ole oikealla tavalla edistämässä talouskasvua ja työllisyyttä

opintotuki on tärkeä osa opiskelijoiden toimeentuloa joten jos hallitus haluaa nuorten valmistuvan nopeammin työmarkkinoille tulisi toimenpiteisiin ryhtyä nopeammalla aikataululla

ne aiheuttavat koko julkiselle sektorille suuria tuottavuusongelmia sillä kun he eivät välttämättä osaa aina hoitaa niitä tehtäviä parhaalla mahdollisella tavalla niin sitten koko organisaatio joutuu kärsimään siitä että sitä johtaa poliittisin perustein valittu kaupunginjohtaja kunnanjohtaja talousjohtaja asuntojohtaja ja niin edelleen